harrastuksista syrjäytyminen vahvistaa usein niitä vaikutuksia jotka liittyvät esimerkiksi vanhempien syrjäytyneisyyteen koti tai kouluongelmiin tai putoamiseen koulutuksen ulkopuolelle

harrastuksista syrjäytyminen merkitsee menetettyä mahdollisuutta harrastaa sitä asiaa tai toimintaa jonka kokee itselleen kykyjen tai kiinnostavuuden puolesta hyödylliseksi tai muulla tavalla läheiseksi

tämä harrastuksista syrjäytyminen merkitsee usein myös jäämistä kehittäviä harrastuksia omaavan kaveripiirin ulkopuolelle

lähtökohtaisesti jokaisella lapsella tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa mutta liian usein käy niin ettei vähävaraisten lapsiperheiden tai yksinhuoltajien lapsilla ole kerta kaikkiaan varaa kustantaa lastensa harrastuksia

selvityksen perusteella kustannuksen nousu on ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana nopeaa ja nykyisin harrastuskulut alkavat olla liian korkeita jo keskituloisille työssä käyville perheillekin

arvoisa puhemies

perussuomalaiset välikysymyksessään ja puheissaan väheksyvät puolustusvoimain kansainvälisen toiminnan merkitystä ja esittävät säästöjen aloittamista kansainvälisestä toiminnasta

arvoisa puhemies

ryhmäpuheenvuoroni aikana huomasin että kun paljastin kuntaliiton talousluvut jotka valtiovarainvaliokunnassa esiteltiin niin keskustan joukosta tuli ikään kuin tuskan parahduksia että voi ei eikö tämä olekaan totta eikö kuntatalous hallituksen toimesta nyt romahdakaan

tässä mielessä olisi ajatellut että tässä valiokunta olisi puuttunut tähän asiaan enemmän ja pedannut tätä problematiikkaa esille

tein toimenpidealoitteen jossa vaadittiin lasten ja nuorten vähävaraisten lasten ja nuorten harrastussetelin käyttöönoton selvittämistä jotta oikeasti selvitettäisiin voisiko tämmöinen harrastusseteli luoda uusia mahdollisuuksia nimenomaan vähävaraisille pienituloisille lapsille ja nuorille

arvoisa puhemies

uskallan väittää että kyllä tämä poliisitoiminta on tällä hetkellä hallituksessa hyvin yksimielisesti kaikkien mielestä tärkeä asia ja se näkyy myöskin päätöksissä

minä uskallan väittää että se on ollut vaikuttavinta työtä mitä suomen puolustusvoimat on tehnyt ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi viimeisten vuosikymmenien aikana

jo hallitusohjelmassa yksimielisesti linjattiin että poliisitoiminta turvataan koko maassa ja poliisien määrä vakiinnutetaan nykytasolle

sen mukaisesti on myös resursseissa toimittu ja poliisitoimi on säästynyt kaikista kovimmilta leikkauksilta ja resurssit on pidetty sellaisina että tämä tavoite voidaan tavoittaa

arvoisa keskustan ryhmä ettekö voisi jo lopettaa tämän valtionosuuksilla meuhkaamisen ja todeta tämän kuntatalouden todellisen tilan

ei yhtään mitään

tämän liikuntalain yhteydessä olisi ollut mahdollisuus tämäkin aloite käsitellä mutta valiokunta ei halunnut sitä käsitellä

ja olen siinä mielessä pettynyt siihen että meillä monella edustajalla on semmoinen usko että kun kerää yli puolen eduskunnan voiman taakse niin valiokunnat oikeasti ryhtyvät jollakin tavalla käsittelemään aloitetta

haluaisin että ministeri vielä kertaisi sen millä tavalla nyt seurataan ja varmistutaan siitä että tämä itse asia liikenneturvallisuus ei kärsi vaan säilyy korkealla tasolla

mutta ainakin tässä tapauksessa näyttää siltä että halutaan että se raukeaa sinne valiokuntaan ilman mitään toimenpiteitä

ten t verkkopäätös

kun aikaisemmin koko pohjois suomi oli varmaan eussa mietitty jonkinnäköiseksi hillasuoksi ja poronhoitoalueeksi ja asumattomaksi tundraksi nyt me olemme olemassa

se ei ole aluepolitiikkaa vaan se on koko suomen etu jotta me saamme nämä hankkeet liikkeelle ja hyödyttämään koko suomen vientiteollisuutta

niin kuin puheessani sanoin tämä keskustan malli on kevytkuntamalli

jäljelle jää hallinto hallinnon suurimpana ilmentymänä se keskustalainen kunnanjohtaja joka kävelee pitkin kunnanraittia ja talousahdinko

tämä on se malli mikä kevytkunnassa tapahtuu ja kansalaiset eivät mitenkään voi vaikuttaa siihen miten niitä palveluja ohjataan kuka niistä päättää miten resursoidaan mitä palveluja kunnassa tarjotaan

eli tämä on se keskustalainen kevytkuntamalli

ensin te ette pysty kehittämään minkäänlaisia esityksiä kuntien lakisääteisten velvoitteiden vähentämiseksi ja nekin joita muut tekevät te ymmärrätte väärin

eli voisi vaatia kyllä sen verran että ymmärtää edes hallituksen tekemät esitykset sillä hallitus ei ole purkamassa vanhusten laitoshoitoa leikkaamassa tulevaa kasvua

edustaja niikolle vastauksena että vasemmistoliitto on puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa demokraattisesti hyväksynyt hallitukseen menemisen ja siellä ovat olleet entiset ja nykyiset ja varmaan tulevatkin puheenjohtajat läsnä joten ei tarvitse yhtään epäillä sitä miten meidän päätöksentekomme ja sitoutumisemme tähän on mennyt

meille merkityksellistä on se miten saadaan asioita hoidettua miten saadaan hoidettua meitä äänestäneitten ihmisten tärkeitä kysymyksiä ja uskallan sanoa että esimerkiksi perusturvan korottamisessa vasemmisto on ollut merkittävänä tekijänä mukana siinä että se toteutuu

täytyy muistaa se että kuntatalous on noin puolet julkisesta taloudesta ja kuntien taloustilanne on tällä hetkellä parempi kuin se on valtiolla

kevään aikana on piisannut harhaanjohtavaa puhetta siitä ja niistä tilanteista on paljon esimerkkejä missä suomen säästöpäätökset ja euroopan pää oma euron tuet eurotuet ja eurovakuudet on kytketty yhteen

tästä johtuen tulevaisuudessakin tullaan valtionosuuksista jonkin verran nipistämään jotta kunnat osallistuvat valtiontalouden paikkaustoimiin ja julkisen talouden paikkaukseen ja tasapainottamiseen mikä on meille välttämätöntä

pörssiveroa vastustava pörssisuomalaisten eduskuntaryhmä on pitänyt paljon meteliä eurokriisistä

kun minä olen kuunnellut näitä perussuomalaisten puheita mieleeni hiipii ajatus että ryhmä saa jotain kummallista tyydytystä siitä että aina jokin euroopan valtio ja sen kansalaiset ajautuvat kriisiin

kun silti oppositiopuolueet erityisesti vastustavat kuntiin kohdistuvia valtionosuuden muutoksia ja haluavat niistä luopua niin kysynkin oppositiopuolueilta

aina kun tulee tietoa jostain euroopan ongelmista niin ei hetkeäkään kun ilmestyy puhujapönttöön kahvipöytään tai tv ruutuun joku muikeaa hymyä virnuileva ja itseensä hyvin tyytyväinen perussuomalainen poliitikko

arvoisa puhemies

haluatteko te sitten tuplata valtiolle tulevat säästötoimet

jos kuntien valtionosuusmuutoksista luovutaan se merkitsee sitä että meidän täytyy kaksinkertaistaa eri ministeriöihin tulevat säästötoimet

siellä oulun kaduilla kun kävelee niin monesti ihmiset kysyvät mihin ne suomalaisten rahat ovat kadonneet kun nämä säästötalkoot jatkuvat

minun vastaukseni aina on ollut se että ne eivät ole kadonneet kreikkaan eivätkä ne ole kadonneet mihinkään mustaan aukkoon vaan tilanne johtuu siitä että suomalainen vientiteollisuus sukeltaa niin pahasti

kun tätä aluetta kokonaisuutena mitataan niin vaikuttaa siltä että väestö vähenee ja vankimäärienkin suhteen voidaan miettiä miten ne kehittyvät jatkossa

tämäkö on teidän tienne

haluankin kiittää oppositiota siitä että tarjositte meille tämän mahdollisuuden ihan suorassa televisiolähetyksessä

päinvastoin olen kauhistunut euroopan tilanteesta ja näiden miljoonien ihmisten ongelmista ja toivon että yhdessä teemme kaikkemme että tämä tulipalo saadaan sammumaan

mutta onneksi virkamiehet olivat viisaampia kuin pelkäsi sillä he huomasivat että tällä alueella on huomattavia eroja eri maakuntien välillä

ellemme me saa tätä uutta työtä luotua ja vanhaa pelastettua niin millään säästölistoilla ei ikipäivänä valtiontaloutta saada tasapainoon

esimerkiksi pohjois pohjanmaalla on suomen nuorin ikärakenne ja sitä kautta myös tulevaisuuden tarpeet vankilaverkostossa on huomioitu tässä esityksessä mielestäni erityisen hyvin tuolla alueella ja siitä haluan kiittää rikosseuraamusvirastoa

sellaista säästäjää ei tästä maasta löydy

olenko siinä oikeassa

tämä varmaan johtuu siitä että suurin osa suomalaisista ei ymmärrä sijoitustuotteita joita heille tarjotaan eikä uskalla ottaa riskiä

sattui tuossa pieni raha olemaan ja kun kysyin vinkkiä sitten eräästä suuresta suomalaisesta pankista jonka nimeä en viitsi paljastaa mihin sitä kannattaisi rahaa sijoittaa niin tuli kaksi vinkkiä

en innostunut näistä

millä saataisiin sellaisia tarjouksia miten valtio voisi olla tukemassa senkaltaista toimintaa että ne sijoitusvinkit olisivatkin sellaisia suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoitettavaa rahaa

arvoisa puhemies

suomen turvallisuusympäristö on kiistatta muuttunut viime aikoina mutta on hyvä huomata että suomeen ei kuitenkaan kohdistu välitöntä sodanuhkaa ei lyhyellä eikä toivottavasti pitkälläkään aikavälillä

arvoisa puhemies

tässä asiassa ei ole kyse pelkästään synnytyksistä vaan tässä on kyse isommasta asiasta nimittäin monen aluesairaalan palvelukokonaisuuden tulevaisuudesta

toinen fakta on se että puolustusvoimissa on toteutettu tällä vaalikaudella rakenneuudistuksia ja säästöjä ja näiden kahden asian vuoksi mekään vasemmistossa emme varjobudjetissa emmekä vastalauseessamme vaadi lisää säästöjä puolustusvoimiin

synnytysosasto monipuolisen osaamisen kautta on monen aluesairaalan tietynlainen sydän jota kautta mahdollistuu moni muukin aluesairaalan palvelu ja kun tämä synnytystoiminta tämän päivystysasetuksen myötä monessa paikassa lakkaa alkaa siitä sellainen näivettymiskierre joka pikkuhiljaa nakertaa tämän sairaalan palvelutasoa niin että se kuihtuu lähinnä terveyskeskustason palveluksi ja sitä kautta se monipuolinen osaaminen siellä vähenee

emme kuitenkaan ole sitoutuneet kanervan parlamentaarisen selvitysryhmän linjauksiin joissa materiaalihankintoihin puolustusvoimille sitoudutaan suosittamaan ja antamaan lisämäärärahoja

tämä on jaettu ilmaiseksi kaikille meille kansanedustajille ja nyt täällä ollaan ikään kuin tuohtuneita siitä että me olemme lukeneet tätä kirjaa joka meille ilmaiseksi jaettiin

tämä sen vuoksi että meillä ei ole mandaattia päättää seuraavan eduskunnan puolesta näistä resurssitarpeista ja lisämäärärahoja on kaikilla valtionhallinnon sektoreilla ei pelkästään puolustusvoimissa

tämä varmaan ei ole samanlainen asia ihan joka on samalla ne on se joka puolella suomea mutta kun tuolla pohjoisessa välimatkat ovat ennestäänkin pitkät niin jos synnytystoiminta ajetaan alas niin sitä kautta koko aluesairaala pikkuhiljaa näivettyy terveyskeskustason toimijaksi ja se alkaa olla pikkuisen vaikeampi yhtälö ihmisten palvelujen kannalta ja ihmisten tasavertaisen kohtelun kannalta koko maassa

joko palkanalennukset ja etujen karsiminen tai mittavat irtisanomiset

nyt olisikin erittäin järkevää että tätä päivystysasetusta ei tällä tahdilla pistettäisi vielä täytäntöön koska sote uudistus on tulossa ja sote uudistuksen myötähän meillä on tarkoitus saada koko tämä järjestelmä uuteen asentoon ja alueella katsoa mitkä ovat ne palvelut mitkä minnekin keskitetään ja mitkä säilyvät missäkin

eli järkeä käteen ja tehdään nämä isot ratkaisut sen ison uudistuksen yhteydessä ja turvataan alueellisesti palvelut myös pohjois suomessa

arvoisa puhemies

tämän kirjan esipuheen on kirjoittanut hallituksen puheenjohtaja reijo tossavainen ja nämä esitykset siitä että kuntalaiset pitää pistää valinnan eteen joko palkanalennukset ja mittavat etujen karsimiset tai massairtisanomiset on kirjoittanut vantaalainen perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu joka on valittu tähän kirjaan esittämään perussuomalaisia mielipiteitä kuntapolitiikasta kunnat kuntoon

tässä perussuomalaisessa kirjassa esiintyy myös hallintovaliokunnan puheenjohtaja pirkko mattila ja lukuisia muita perussuomalaisia

miten tämä kirja nyt yhtäkkiä ei liitykään teihin ja teidän ajatuksiinne mitenkään

edustaja mustajärvi tuossa vähän aikaa sitten väitti ettei vasemmiston kannoilla olisi ollut vaikutusta siihen mihin suuntaan tämä islannin ilmavalvontahanke kehittyi

väitän että jos kolmanneksi suurimmalla hallituspuolueella on jokin selkeä kanta asioiden valmisteluvaiheessa niin kyllähän se vaikuttaa myös lopputulokseen

lokamarraskuun vaihteessa ulko ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa ministeri arhinmäki jätti kriittisen varauman islannin ilmavalvontaan

seuraavalla viikolla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toisti tämän kannan vielä jyrkempänä että emme tule hyväksymään aseilla tehtävää islannin ilmavalvontaa

on hyvä että loppujen lopuksi myös nato tuli vasemmistoliiton linjoille eli pääsihteeri joutui toteamaan että tehdään sitten tämä aseettomana kun suomen hallitus on siihen suuntaan yhteistä kantaa reivaamassa

arvoisa puhemies

menee hieman toistoksi mutta on pakko sanoa että nyt kyllä keskusta koko ajan näkee näissä suurissa vahvoissa peruskunnissa sellaisia mörköjä joita minä en kyllä tunnusta olevan olemassa

tuntuu oikeastaan ihmeelliseltä miten minäkin siellä oulussa ihan täysijärkisenä olen pystynyt elämäni elämään kun kuuntelen näitä puheita että ei ole lähipalveluja ei ole demokratiaa ja nekin kaikki palvelut jotka ovat jäljellä on yksityistetty

kunnissa tehdään erilaisia ratkaisuja

tahdon niin kuin erkki virtanenkin tuossa todistaa että ei miehen ja naisen välinen liitto muutu miksikään mikäli me hyväksymme tämän lain

se että tämän lain hyväksymisen jälkeen jossakin puolen kilometrin päässä asuva homopari marssii vihille ei muuta ainakaan minun arkielämääni oman vaimoni kanssa yhtään miksikään

joutuu kiusatuksi sen takia että meidän keskuudessamme on niin ennakkoluuloisia ja umpimielisiä ja sivistymättömiä asenteita erilaisuutta kohtaan

meidän täytyy kitkeä näitä asenteita ja parhaiten teemme sen mikäli muutamme yhteiskuntaa ja lainsäädäntöä tasavertaiseksi emmekä aseta lain edessä ihmisiä erilaisuuden kohteeksi

edustaja tuupaisen laskelma osoitti että väärinkäytöksiä oli alle promille tämän mukaan mitä äsken selvititte

mutta tämä perussuomalaisten logiikka jonka eerola toi esille ei kyllä minulle avaudu ei vuosi vuoden jälkeen vaikka kuinka mietin tätä asiaa ja kuuntelen

aina kun puhutaan pakolaisuudesta niin te sanotte että pitäisi auttaa näitä ihmisiä kotimaassaan ja sitten kun tullaan tähän kehitysapukeskusteluun niin se kotimaassa auttaminenkin on huono asia

ei varmaan eerola kannata että tänne tulee somalipakolaisia mutta ette te kannata sitäkään että heitä autetaan heidän kotimaassaan

miksi ette suoraan voi sanoa että ei teitä kiinnosta pätkääkään miten köyhille suomen rajojen ulkopuolella käy ja mitä heille kuuluu vaan muka esitetään jonkunnäköistä humanismia vaikka todellinen ajatus on ihan jotain muuta

kun tätä lähetystöverkostoa karsitaan niin otetaanhan siinä huomioon se että niissä maissa missä on vahvaa kehitysaputyötä ne lähetystöt pidetään vahvoina

arvoisa puhemies

mutta samalla lailla pitää paikkansa se että monelle naiselle kotihoidon tuki on eräänlainen työttömyysloukku varsinkin jos koulutus on alhainen työpaikka ei ole odottamassa ja kotihoidon tuen myötä kotona olo venyy vuosikausiksi

on totta myös se että tosi harva isä käyttää tätä palvelua aivan liian harva isä

sanoin että lopettakaa sotaveteraanien käyttäminen teidän vaalivankkureidenne vetäjinä

teillä ei ole valtakirjaa siihen annettu

rauhanturvaajista sen verran kun soini ja jalonen siihen vetosivat niin jos rauhanturvaaminen on teidän sydämessänne niin korkealla arvoasteikolla niin miksi sitten välikysymystekstissänne äskeisessä niinistön vastauspuheenvuorossa priorisoitte että kansainvälisistä tehtävistä voitaisiin ensimmäisenä säästää

miten te aiotte puuttua näihin kiistämättömiin kotihoidon tuen ongelmakohtiin yrittää ratkoa niitä ja saada tämän entistä toimivammaksi niin että parhaat ominaisuudet säilyvät

teidän puheissanne ja papereissanne lukee juuri näin

arvoisa puhemies

kyllähän tämän keltaisen kirjan kaikista painavin osuus on tuossa yhteisöveron muutoksessa ja kun on nyt kuunnellut tätä elinkeinoelämän kilpailukykynarinaa niin kyllä täytyy sanoa että näiden maltillisten palkkaratkaisujen ja tämän yhteisöveron muutoksen jälkeen olettaisi että tämä puhe kilpailukyvyn rapautumisesta ja sillä varjolla tehdyt saneeraukset alkavat pikkuhiljaa lähestymään loppuaan ja hidastumaan ja elinkeinoelämän sikariportaaltakin löytyy sellaista isänmaallisuutta jossa työntekijöistä pidetään huolta suomalaista työtä kunnioitetaan ja keskitytään verosuunnittelun ja irtisanomislappujen jakamisen sijasta suomalaisen elinkeinoelämän kehittämiseen ja annetaan se vastalahja mitä hallitus toivoo

mikäli osoittautuu että tätä viestiä ei ole kuultu tarkasti niin täytyy muistaa että kyllä se yhteisövero tulevaisuudessa voi liikahtaa ylöskinpäin

tuolla jaoston työskentelyssä teimme laajan kuulemisen ja löysimme aika kivutta nämä kipupisteet joita halusimme korjata

tuen täysin sitä työtä mitä siellä on tehty

rikosseuraamuslaitoksen kohdalla emme kuitenkaan päätyneet euromääräisiin korjauksiin mutta voimakkaasti tekstissä tuomme esille huolemme rikosseuraamuslaitoksen resursseista

yksi epäkohta joka on tullut tietoon on se että eduskunnan oikeusasiamies on huomauttanut rikosseuraamuslaitosta siitä että niin sanotut eristyksissä istuvat vangit eivät ole minkään kuntouttavien toimenpiteiden piirissä

tähän rikosseuraamuslaitoksella on olemassa omia kehittämissuunnitelmia mutta nämä niukat resurssit ovat niiden suunnitelmien uhkana